aikakauteen jossa niukkuus ratkaisee kaikki johonka kulttuurien opetuksen mukaan kuuluu pahojen tapojen ritualisoituminen joka tarkoittaa sitä että tämmöiset hillityt charmit eivät ehkä ole vallitsevia normeja

kysymyshän on historiallisesta laista

yhä enemmän yhteiskuntaan tulee sellaisia joukkoja jotka ovat kaiken palvelun ulkopuolella siis ihan kaiken palvelun ulkopuolella

tällä lailla suomesta tehdään veroparatiisi siis luodaan sellainen mekanismi jolla pystyy sitten rahaa pesemään ja sijoittamaan rahoitusyhtiöihin täällä suomessa ja sellaisella mekanismilla että siihen ei pääse käsiksi millään

asutuskeskuksissa kivijalkakaupat olivat se ryyti joka synnytti asumiskulttuurin

ne ovat järjestäytyneet finanssialan keskusliittoon jonka puheenjohtaja karhisen kannanottoja olen seurannut päivä päivältä ja niissä tuntuu olevan tämmöistä biologista diversiteettiä aika huikea määrä

elikkä jos siis suomen viranomaiset haluaisivat jotakin erikoista tehdä niin ei onnistu

tämän takia niin yhteys kun otetaan esiin tulee eräänlainen slummiutuminen joka on erittäin vaarallinen ilmiö

jos on kysymys suomalaisesta rahastoyhtiöstä siis rahastojahan tämä ei koske niistä ei kuulema pystytä oikein tämmöisellä lailla edes säätämäänkään mutta kysymys on rahastoyhtiöistä ja kotimaisten rahastoyhtiöitten kohdalla ilmiselvästi nyt tällä laintekstillä pystytään toimimaan niin kuin verottajakin toimii siis saamaan tiedot ja ryhtymään toimenpiteisiin

toisin sanoen kun näin havaintojeni mukaan on niin sehän merkitsee eräänlaista spekulaatioitten käynnistämistä ja eräällä tavalla pelin käynnistämistä jossa eräällä tavalla voidaan nähdä myöskin lainausmerkeissä kiristämistä valtiokoneistoa kohtaan ja tästä kannattaa olla

mutta heti kun tämmöinen rahastoyhtiö menee ulkomaalaiseen hoitoon siis ulkomaisen rahastoyhtiön hoitoon niin silloinpa se tenkkapoo tuleekin elikkä siis toisin sanoen mopo karkaa sillä silmänräpäyksellä käsistä jakkuja ja niin ollaan sitten

tähän keskusteluun yleiskeskusteluun päätynyt d

voi vaatia ja odottaa jotakin mutta toisen osapuolen ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja meillä on tällä hetkellä kokemuksia siitä mitä tämä käytännössä merkitsee

reijonen tunnetaan osaavana ja harkitsevana kansanedustajana mutta minun täytyy sanoa että hänellä on joku persoonallinen näkemysristiriita itsellään sisällään siinä että jos ei ympäristönsuojeluasioita hoideta ja luontoa ei suojella niin ei sille elinkeinoelämälle pitemmän päälle ole mitään edellytyksiä

meillä on nyt etävälittäjillä siis näissä osakekaupoissa etävälittäjillä ilmoitusvelvollisuus ja ainoastaan yksi etävälittäjä noudattaa tätä ilmoitusvelvollisuutta eikä kukaan muu

arvoisa puhemies

tässä on aivan analoginen tapaus joka nyt ollaan luomassa

sitten kun tähän vielä yksityiskohtaisemmin paneutuu niin sitten kun etsii missä ne sanktiopykälät ovat jotka voisivat olla niin kuin kiristysruuvi tässä niin ei sellaisia ole olemassakaan

mutta kysyn vaan yhden ainoan asian

arvoisa puhemies

elikkä siis toisin sanoen nöyrästi voi pyytää mutta jos ne sanovat että ei anneta tietoja eikä me tehdä yhtään mitään niin siinäpä vaan ollaan sitten puhtaan kaulan kanssa

tässä ei ole lutu laista kysymys vaan tilatukilaista ja välitarkastuksesta

kaiken huippu on se että finanssivalvonta

aivan riippumatta tästä lakialoitteesta tämä asia tuli viime viikolla voimallisesti esille ihan muussa yhteydessä ja sitä selvitettiin verohallinnon virkamiesten kanssa

pys tyi ja otti pystyy itse ohjeistuksellaan vielä vaikeuttamaan tällaista valvontatoimintaa ja on jo sitä tehnytkin hallintarekisterin sovellutusten yhteydessä

he totesivat että tämän laatuinen laajennus ei ole muuten mahdollista kuin lainmuutoksella

arvoisa puhemies

lauri lajunenhan on itse unohtanut sen että yliopistolle kuuluu niin sanottu kolmas tehtävä

muun muassa sitä varten on rural studies professuurit perustettu yliopistoihin jotka tekevät aluepoliittista perustaa

erikoisesti tässä on menty pankkisalaisuuden ja veroparatiisitoimijoiden puolelle ja se on hämmästyttävää elikkä sehän onkin se kern des pudels elikkä villakoiran ydin

vielä ihan täsmälleen samasta asiasta elikkä talvilaidunten kantokyvystä sellainen näkökohta että nythän meillä esimerkiksi pudasjärvellä on sellainen tilanne että ne porot ovat piharuokinnassa jolloinka jos ne ovat pysyvästi talvet piharuokinnassa niin silloin tietysti niitä voi olla vähän enemmältikin mutta silloin se on todentamisjuttu

sasi teki ehdotuksen tai vaatimuksen suorastaan esitti siitä että tutkittaisiin perusteellisesti se prosessi mikä tähän lakiin liittyen on julkisuudessa ja vähän muutoinkin tapahtunut niin minusta tässä olisi vallan loistava aineisto tehdä opinnäytteitä tohtorinväitöskirjaan saakka niin monipuolisesti tämä prosessi on hetkauttanut suomalaista yhteiskuntaa ja niin värikkäästi paljastunut erilaisia asenneilmastoja ja maailmoita ja myöskin kansainvälisesti niin kuin ed

elikkä siinä on täydellisestä virheestä kysymys

ja tähän asiaan mistä ed

kiviranta että näin voitaisiin todella tehdä mutta se todella vaatii ihan niin kuin tuoreeltaan tutkittuna tätä lainmuutosta jos näin halutaan tehdä keskusteluun on päätynyt hän voi myös neuvotellut hyväksytään ja sille että valtio porvali

rajamäki puhui äsken palataan sitten uudemmassa yhteydessä

suomesta tehdään veroparatiisi tällä lailla

kasvin ja minun käyttämistä puheenvuoroista kävi ilmi vertailtaessa mitenkä samassa asiassa käyttäydytään saksassa ja suomessa

ei tässä nimenomaan ole pyrkimyskään mihinkään muuhun kuin että möyhennetään niin perusteellisesti tämä koko toimintakenttä että siitä tavallaan kaikki rönsyt putoaisivat pois ja henkilökunta saataisiin vaihdettua uudestaan sopivan näköisillä ja värisillä ja kokoisilla ja siinä kaikki

jos luin lehdistä oikein niin ranskassa englannissa ja saksassa mietiskellään sitä että käytettäisiin yritysten joukkovelkakirjalainoja tässä tilanteessa niin että valtio antaa niihin takaukset ja sitten ruotsalaisista lehdistä taas luin että tämä voisi avata eräänlaisen pääomituskeinon pankeille

erikoisen tärkeää on nähdä se että ympäristöasiat ikään kuin merkityksessä menevät kaikkien alapuolelle ja alisteisiksi ja sillä tavalla mokomasta riesasta päästään kuten ympäristöpolitiikasta eroon

eli onko näitä asioita pohdiskeltu arvoisan ministerin johdolla jossakin

yrttiaho juuri puhui elikkä harmaasta ja mustasta taloudesta

elikkä jos minä muistan oikein niin sehän taisi tulla sillä tavalla että kun maksetaan niistä tietyistä poromääristä sitä valtion ja eun tukea niin siinä jouduttiin silloin nostamaan se määrä niin että syöksee sen merkki y nostettiin että se merkittävyys ja vaikuttavuustavoite tuli että se elinkeino pitäis päiväykset keskusteluun

tässä parin repliikin verran hiillostin arvoisaa valtiovarainministeriä siinä suhteessa mitä aiotaan nyt tehdä luvatulle käännetylle arvonlisäverojärjestelmälle jonka toteuttamiseen on olemassa nyt aivan ainoalaatuinen mahdollisuus kun valtio on se joka antaa rahat rakentamiseen ja erittäin monella rakennustoiminnan lohkolla

arvoisa puhemies

jo mietinnön ensimmäisen käsittelyn aikana vastasin oikeusministeriön asiantuntijoilta saamiini tietoihin perustuen tähän arvosteluun jota täällä esitettiin

nimittäin tähän saakka tätä käännettyä alvia on vastustettu nimenomaan sen takia että sen sisäänajovaiheessa valvonta on niin vaikeaa kun ei osata muka sitä hommaa hollannissa se kyllä onnistuu oikein hyvin mutta ehkä suomalaiset ovat vähemmän eteviä näissä asioissa

arvoisa puhemies

erikoisesti ministeri hemilän aikana ei oikein välillä tiennyt mitenkä päin nämä asiat ovat koska silloin oli kaikkia omistamiseen liittyviä pyrkimyksiä jotka näyttivät vähän toivottomilta toteuttaa käytännön tasolla kun tuottajat ja maanomistajat eivät olleet valmiita ihan kaikkiin niihin toimenpiteisiin ryhtymään mitä ministeri hemilä aikoinaan aivoituksissaan ajatteli ja mietti

sitä vastaavaa euromäärää ei nyt täällä oikeusministeriön pääluokassa kuulemma ole mutta siinä on kysymys muistakin perusteista jotka silloin jo toin esille

ne joilla kaikki on hyvin ovat turvassa veroparatiisien takana jnp

tämähän tarkoittaa käytännössä sitä että veroparatiisiasia tulee nyt myöskin aivan uudenlaiseen harkintaan

kaikki puhuvat kreikasta mutta hyvin harva on kiinnostunut siitä tahosta joka toimii tässä lainanottajana ja mielenkiintoisella tavalla tekstin mukaan lainanantajana

se arkipäivän tilanne on nimenomaan sellainen että siellä on valtavan paljon tämmöisiä luunurmilohkoja niin kuin me kutsumme niitä elikkä toisin sanoen niitä ei viljellä ollenkaan ja nyt on se houkutteleva oikea vaihtoehto että vuokraa nämä maat ja se on erinomaisen hyvä asia

nimittäin nyt kaikki mahdolliset selvitykset ovat osoittaneet että meillä käytössä olevaa hallintarekisterijärjestelmää käytetään häikäilemättömästi suomalaisten harmaan alueen taloustoimijoitten tulojen viemiseksi veroparatiiseihin siis niin kuin koukataan tekeydytään ulkomaalaisiksi hallintarekisterin avulla ja sillä tavalla saadaan ansiotonta hyötyä

kiinnittää aivan erikoista huomiota varmasti ex valtiovarainministerinkin lukemana se että tässä onkin lainananto operaatiosta kysymys

mikä koskee sitten sitä missä painopisteen näissä asioissa pitäisi olla niin se tietysti on sen maatilatalouden jatkamisen puolella

tässähän ei ole mitään hämmentävää sinänsä suomen kannalta niin kauan kuin suomen luottokelpoisuus on siinä määrin kunnossa kuin se tällä hetkellä on

tämä asia ei ole vähäpätöinen ollenkaan sillä hallituksen esitysten luettelossa on sijoitusrahastolakimuutos joka tekisi sitten suomesta vielä enemmän veroparatiisin kuin se tähän saakka on ollut

tosin luottokelpoisuusluokitushan on julistettu pannaan tässä alkuviikosta niin että sillä nyt ei sen suurempaa merkitystä ole kuin ehkä korkotasoihin jonkun mielestä

siihen ei hallitus mielestäni voisi mennä missään nimessä sen takia että oecdstä ilmoitettiin että suomen hallitus on sitoutunut oecdn veronkierron pysäyttämisen ja lopettamisen ohjelmaan mikä tarkoittaa juuri sitä että hallintarekisterikikkailut loppuvat anonyymikikkailut loppuvat ja sijoitustoiminta tulee avoimeksi niin että pitää tietää mistä rahat tulevat ja sillä tavalla myöskin rehellisyys palaa näille rahoitusmarkkinoille sijoitusmarkkinoille

niin kauan kuin vielä vaihtotase pysyy ylijäämäisenä elikkä suomi ei kansantaloutena velkaannu kaikki on kunnossa

mutta se missä se tulee vastaan on se että jos valtiontalous ja julkinen talous velkaantuvat tuhdisti niin silloin tietysti se velan kokonaismäärä rupeaa vaikuttamaan ja sitten tulee kysymykseen se meneekö överiksi niin kuin se nyt tällä toisella elikkä kreikalla on mennyt överiksi

ei tämä ihan niitä helpoimpia urakoita ollut

sitten asia joka minua erikoisesti henkilökohtaisesti kiinnostaa tässä tarkastelussa sen lisäksi mitä olen jo tänä päivänä julki tuonut on se minkä ihmeen takia ministeri katainen ei pysty suustaan sanomaan sanoja harmaa talous ja talousrikollisuus

sveitsiä joka on tunnetuin veroparatiisi euroopan mantereella ollaan saamassa nyt kerta kaikkiaan kuriin

oletteko arvoisat edustajatoverit koskaan kuulleet hänen käyttäneen tällaisia sanoja

arvoisa puhemies

tämä keskustelu lähti liikkeelle mietinnön ponsiehdotuksesta ja siitä pyydetäänkö siinä liikoja vai ei

arvoisa puhemies

jos muistan oikein niin se oli kansanedustaja marja leena kemppainen joka täällä kirjoitteli näitä keliakiapiiriin kuuluvia lakialoitteita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kaikesta päätellen ne eivät ole vieläkään johtaneet riittävän laajaan laiksi muuttumiseen ja vahvistamiseen kun näitä tällaisia hyvin perusteltuja laki aloitteita näkyy edelleenkin tulevan arvioitava

se on todella paha asia

lauri kähkönen täällä kaipaili kovasti geenimuunneltujen organismien kohtelua eussa ja nyt lainsäädännöllisesti myöskin täällä koti suomessa

arvoisa puhemies

ystävälleni ed

keskustelu on päättynyt

se on valmis vetämään omien pankkiensa avulla kaiken profitin mitä tästä tulee siis ikään kuin imaisemaan suomen antamat huom

lauri kähkönen jo kerkisi häippäistä pois täältä

susille

eu käyttäytymisestä johtuu se että suomeen joudutaan vahingonkorvauslainsäädäntö tätä erityistä tarkoitusta varten elikkä geenimuunneltujen organismien rinnakkaiseloa ja oloa varten luomaan

ehdottomasti logiikka pitää olla tässä hommassa

mutta sillä tavalla vaan on että jos kaikkien kohdalla aina sanotaan että ei käy ei käy ei käy niin ympäristön tila siinä heikkenee

minä ymmärrän että hän on tupella

siinä otetaan myöskin tämmöiset suojavyöhykkeet jnp

huomioon sen lisäksi että siinä on vahingonkorvauslainsäädäntö ja sitten kynnykset kontaminaatiossa sille koska tämä vahingonkorvaus laukeaa

populismiin voi kuulua myöskin se että ollaan näennäisympäristönsuojelijoita ja silloin kun se on niin sanotusti vaaratonta omalle poliittiselle uralle ollaan niin suojelijaa ympäristön suojelijaa kuin olla voi

tämä lakiesityshän lähti liikkeelle puutulleista niin voidaan sanoa

valtio on viime kädessä sitten jos ei muuten rikollista löydy vahingon aiheuttajaa löydy vastuussa

sitten myöskin tästä koituvia kustannuksia voidaan tarkastella jäsenmaksuna

elikkä haluttiin saada kotimaassa puu liikenteeseen ja sitten haluttiin että myöskään yksityisten teitten kunto ei olisi tässä esteenä

mutta sitten kun pitäisi joku lasku maksaa siitä ympäristönsuojelusta myöskin sillä tavalla että priorisoidaan julkisten varojen käyttöä niin silloin asiat ovatkin jo kokonaan toisin

nyt on todettava että aivan riippumatta tästä primäärisyystä jolla tätä asiaa lähdettiin ajamaan tätä voidaan aivan perustellusti pitää monien monien yksityisten teitten pelastusohjelmana

kaikki toimisi vastoin kysyvät ja sienet ja suuri valiokunta ja muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kahdeksas yhdeksättä kaksituhattayhdeksän

ovat ulkopuolella niin voisipa rehellinen aito analyysi osoittaa että eipä tuossa nyt paljon jäänyt plussan puolelle viivan alle

kun kuuluu siihen kategoriaan edustajia joka kutsutaan katsomaan kun ympäristökatastrofi on paikallisesti valmis niin silloin tietysti hiukan surullisena kuuntelee näitä puheenvuoroja

se on

ylipainoa varten syöpäyhdistyksen kolmas asia kuin myös jaosto ehdottaa että miehet pannaan pöydälle seitsemästoista neljättä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytä muille

viiuutossa oli nimittäin pidemmälle meneviä toimenpiteitä kuin mitä nyt esitetään ja tämän osoittaa muiden maiden

ne on saatettu raskailla kuljetuksilla siihen tilaan että se vähäinenkin tienrunko on rikottu ja ne alkavat olla kuljetuskelvottomassa tilassa